tiukassa nopeatahtisessa keskustelussa sattuu virheitä ja on ymmärrettävää että niitä tapahtuu myös tässä talossa

nyt haluaisin varmistaa onko todellakin niin että esimerkiksi rahoitusvero ja sen mahdolliset tuotot on ihan oikeasti voitu varmistaa eduskunnan tietopalvelussa vai onko se jotain sellaista tietoa mikä nyt sitten tuli vasemmasta hihasta keskustelun tuoksinassa ja oli sitten ehkä hieman virheellinen tieto siis tämä tarkistamistieto ja sen rahoitusveron oletettu tuotto